lapsiköyhyyden määrä on vuoden takaisesta noussut edelleen

kun kunnat eivät työllistä otetaanko ratkaisuksi tempputyöllistäminen

kokonaistarkastelulla on suuri merkitys sillä aivan kuten ympäristövaliokunta toteaa yksittäisratkaisut vaikuttavat suoraan tai välillisesti muiden valintojen toteuttamisedellytyksiin

budjettikehykset vaikuttavat siltä että kunnissa saadaan raamien täydeltä auringonlaskua aamu ruskon sijaan ja hallituksen taivaanrannan maalarit sutivat näillä luvuilla jopa mona lisankin hymyttömäksi lisäämällä kuntien tehtäviä ilman vastaavaa rahoitusta

tässä tarkastelussa eduskuntaryhmäämme on ihmetyttänyt hallituksen tapa muutella tarvetta kuvaavia lukuja useaan kertaan hiukan keveinkin perustein

peruspalveluiden turvaaminen ilman valtionosuuksien lisäyksiä ja kuntien veropohjan vahvistamista merkitsee tiukkenevaa tilannetta myös muille kuin nuorille

pienituloisempien lapsiperheiden eläkeläisten työttömien ja perheellisten opiskelijoiden taloudellista asemaa on parannettava välittömästi osana elvytyspakettia myöskin siksi että heihin sijoitettu raha kiertää tehokkaasti kotimaiseen kulutukseen

hallituksen tulee kannustaa työantajia palkkaamaan nuoria työnhakijoita

näiden pienten parannusten siirtäminen kahden vuoden päähän osoittaa että hallitus on luopunut tässä kohtaa tavoitteestaan saada nopeita elvytystoimia aikaiseksi voi sanoa vaalityön vuoksi

tavoitteeksi on asetettava hiilidioksidipäästöjen vähentäminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen ja sähköntuonnin lopettaminen venäjältä

juuri eduskuntavaalien alle ajoitetut korotukset ovat selkeää vaalityötä joiden vaikutus alkaa elvytysnäkökulmasta aivan liian myöhään ja siirtää vastuun rahoituksesta seuraavalle hallitukselle

lopuksi mahdollisesti jäljelle jäävä tarve joudutaan täyttämään ydinvoimalla

kdn eduskuntaryhmä on pettynyt siihen ettei hallitus helpota lisätalousarviossa kahden työttömän huoltajan perheiden tai työttömien yksinhuoltajien perheiden tilannetta

arvoisa puhemies

hallituksen tapa reagoida opposition esityksiin on syönyt pohjan elvytystalkoista

arvoisa puhemies

nyt hallituksella olisi ollut mahdollisuus tarttua asiaan suuntaamalla resursseja erityisesti työttömien äitien ja isien työllistämistoimiin

toivomme hallitukselta ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta ottaa käyttöön monipuolisesti erilaisia välineitä joilla finanssi ja talouskriisin vaikutuksia lievennetään ja siten pienennetään uhkaavaa työttömyysaaltoa

yhteiskunnan tuki yksin ei voi olla ratkaisu uusiutuvan energian käyttöön vaan siihen tarvitaan myös markkinoiden kysyntää ja merkittäviä panostuksia jotta sen kehitys ei jäisi jälkeen

hallitus vastaa lisätalousarviossa tähän parantamalla telakkateollisuuden selviämismahdollisuuksia mutta voimme kysyä minne unohtui metsäteollisuus

hallituksen tulee toimia aktiivisesti siten että suomessa ja kansainvälisesti lisätään panostuksia muun muassa aurinko ja muun puhtaan uusiutuvan energian tutkimuksen ja hyödyntämisen kehittämiseen

pidämme erittäin aiheellisena ja kannatettavana kuntaministeri kiviniemen ja myös elinkeinoministeri pekkarisen ehdotusta kuntien yhteisövero osuuden tilapäisestä korottamisesta

kristillisdemokraatit muistuttavat kuitenkin ettei tämä tapahdu automaattisesti vaan väheneminen riippuu monista muista päätöksistä enemmän kuin nyt tehtävistä päätöksistä

pelkkä kuntatalouden sisäinen tulojen uudelleenjako ei pelasta kuntia ahdingolta josta kärsivät eniten lapsiperheet sairaat vanhukset ja kuntien henkilöstö

arvoisa puhemies

tämä tosiasia huomioiden kehitysyhteistyömäärärahat vähenevät myös prosenteissa

ohjelma tulee päästämään riippuvat siitä mitä tuotantoa sillä korvataan jos rakennettava uusi ydinvoima korvaa vain sähköntuontia ja kasvavaa sähkönkulutusta eivät päästöt vähene lainkaan

kuntien kriisitunnelmissa nostetaan tällä hetkellä veroprosentteja laaditaan massiivisia säästölistoja velkaannutaan vauhdilla ja lomautetaan henkilökuntaa ja karsitaan välttämättömistä palveluista

vaikka teollisuuden puuvarannot ovat vahvat lopputuotteiden huonon kysynnän vuoksi

hallituksen tulee siksi tehostaa sekä ydinenergian että muiden energiantuotantomuotojen synnyttämien terveyshaittojen ehkäisemistä ja on ryhdyttävä nopeasti tarvittaviin toimenpiteisiin muun muassa pienhiukkasten aiheuttamien haittojen vähentämiseksi

ydinvoimaratkaisumme vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntamme kilpailukyvyn edistämiseen pitkällä tähtäimellä

korostamme teollisuuden kasvun turvaavia energiaratkaisuja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkojen synnyttämistä sekä teknologiaratkaisujen kehittämistä energiaratkaisujemme kautta

arvoisa puhemies

siitä tulisi pitkäaikainen lasku

katsomme että nyt tehtävissä ratkaisuissa on riittämättömästi arvioitu sitä millaisia vaikutuksia hankkeella on suomen kansantalouteen tuotanto ja kulutusrakenteeseen sekä työllisyyden kehitykseen pitkällä aikavälillä ja millaiset vastaavat vaikutukset olisivat jos sähkön saatavuus turvattaisiin vaihtoehtoisilla tavoilla

hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin muun muassa viranomaisvalvonnan tehostamiseksi jotta voidaan varmistaa että nyt päätettävissä ydinvoimalahankkeissa hyödynnetään kotimaisia yrityksiä ja työvoimaa mahdollisimman laajasti tinkimättä suomen lainsäädännöstä

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä toteaa että ratkaisujemme perustan tulee olla muualla kuin tämän sukupolven kuluttamiseen perustuvan aineellisen hyvinvoinnin lisäämisessä ja elintason säilyttämisessä

olemme antautuneet liian helposti kuluttamisen kierteeseen jossa mikään ei ole kylliksi ja johon väistämättä liittyy myös energiankulutuksen lisääntyminen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus on arvioinut kaasuputkihanketta ensisijaisesti ympäristökysymyksenä

arvoisa puhemies

hallitus on käynyt kiitettävästi kristillisdemokraattien aarrearkulla koko tämänkin kauden jos lähdetään kakkosasunnon verovähennysoikeudesta tai makeisverosta on puhuttu

esimerkiksi kaasutoimitusten katkaiseminen talven kylmimpinä pakkaspäivinä merkitsee kuitenkin sitä että energiapolitiikka on tänään myös ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja siksi siitä on syytä keskustellakin laajemmin

euroopan kaasuntarpeen lisääntyminen ja oman tuotannon vähentyminen ovat tosiasioita joita ei voida turvallisesti ratkaista lisäämällä kaasusäiliölaivojen kuljetuksia

arvoisa puhemies

nimenomaan keski euroopan energiansaannille ja siirtymiselle vaiheittain ympä ristöystävällisempiin energiamuotoihin kaasuputki on todella tärkeä askel

laman aallot ovat rantautuneet suomeen

ymmärtäen sen että lupaa ei myönnetä venäjän valtiolle on kuitenkin syytä pohtia espoon sopimuksen ratifioinnin vaatimista venäjältä hankkeen yhteydessä ympäristönsuojelun edistämiseksi

maailmanlaajuisen talouskriisin myötä hallitusohjelmasta on pudonnut pohja pois

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

rehulan puheenvuoron niin kyllä ihmettelen sitä että täällä sanotte että tämä asia pitäisi tutkia perustuslakivaliokunnassa mutta valiokunnassa te vastustitte tuota ajatusta

hallitusohjelman mukaan suomi pystyisi nyt vastaamaan julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen kehittämistarpeisiin saattamatta julkisen talouden kestokykyä vaaranalaiseksi

ennen kaasuputkilupaa tulisikin selvittää millainen tulee käytännössä olemaan venäjän läsnäolo ja putken valvonta itämerellä ja mikä on koko hankkeen merkitys maamme ulko ja turvallisuuspolitiikalle

asko seljavaara sanoi äsken että budjetti on päätetty mutta budjetti päätetään ensi viikolla eduskunnassa ja meillä on vielä mahdollisuuksia vaikuttaa tuohon asiaan ja toivon että tämä tosiaan tehdään

nykyisillä ennusteilla hallituksen toimenpiteet näyttävät hallitusohjelman valossakin alimitoitetuilta

koulutuksen merkitys kasvaa tässä tilanteessa

kaikille nuorille tulee tehdä yksilöidyt työnhakusuunnitelmat ja tarjota koulutus ja työharjoittelupaikka tai työpajatoimintaa kolmen työttömyyskuukauden jälkeen

hallituksen lähtökohtana oli kehysriihessä palveluiden ja turvaverkkojen säilyttäminen josta syystä valtion menoja ei lähdetty leikkaamaan

hyvä periaate mutta käytännössä valtio leikkaa palveluja merkittävästi pakottamalla kunnat tekemään sen

hallitus on toteuttanut kelamaksun poiston yhteisöveron tuotto osuuden korotuksen ja kiinteistöveron korotusmahdollisuuden auttaakseen kuntia selviytymään taantumasta

tästä huolimatta kuntatalous on kauttaaltaan vaikeutumassa huolestuttavan nopeasti

kuntien kriisitunnelmissa revitään auki budjetteja laaditaan massiivisia säästölistoja velkaannutaan vauhdilla lomautetaan henkilökuntaa ja karsitaan välttämättömistä palveluista

merkittävä merkitys

yhteisövero osuuden korottamisesta eivät hyödy ne kunnat joiden tulopohjassa yhteisöveron osuus on pieni

arvoisa puhemies

säästöt kohdistuvat jo nyt monessa kunnassa huonolla tasolla oleviin peruspalveluihin kuten terveyspalveluihin vanhustenhoitoon lastensuojeluun ja koulupalveluihin

hallitus ajaa tietyllä tavalla toimettomuudellaan kunnat ahdinkoon mikä näkyy kasvavina hoitojonoina hoitamattomina mielenterveysongelmina ja koulujen ja päiväkotien levottomuutena

hallituksen kehysriihi on todellinen pettymys kuntapalvelujen käyttäjille

arvoisa puhemies

tämä hallitus on tekemässä taas merkittävän määrän uusia selvityksiä on asettanut kunnioitettavan määrän uusia selvitysmiehiä

yksi yhdeksän anu s

arvoisa puhemies

jos hallitus jatkuvasti säätää uusia velvoitteita kunnille eikä toisin kuin kristillisdemokraatit ovat vaatineet samalla huolehdi niiden rahoituksesta on selvää että kuntien menot ja samalla velkaantuminen kasvavat

toinen edustaja kärkkäisen

miten me voimme vakuuttua siitä että luonnonvaraselonteon päälinjaukset voidaan sisällyttää tulevaan hallitusohjelmaan

kuntaliiton mukaan kuntien valtionosuuksien korottaminen olisi ollut välttämätöntä jo tässä lisätalousarviossa

joo

esimerkiksi se että nyt kyky selonteosta tavoitteet ovat nykyisessä selonteossa taloudellisten lukujen puute uhkaa jättää tämän selonteon pölyttymään

nainen esitellään kelloko

jokaiselle suomalaiselle jyvitettynä tämä tarkoittaa siis yli koskenkorva pullollista viikossa

yksityiskohtaisen käsittelyn ehdotusten tekemistä

toivoisin että ponnistellaan kaikissa ryhmissä että näitä hyviä tavoitteita voitaisiin toteuttaa

alkoholin aiheuttamat kuolemat ja sairauseläkkeet pahoinpitelyrikokset rattijuopumukset ja lasten kaltoinkohtelu ovat lisääntyneet samassa suhteessa kulutuksen kanssa

minusta se on hänen töilleen työlle toivoisin että muut eivät

hallituksen tulee luopua hyväksymästään periaatteesta jonka mukaan kunnille ei uudistuksessa anneta uutta rahaa

laosin ovesta paisunut

edustaja pentti oinonen olivat myös esityksen

miten me takaamme sen että saamme suomalaisen omistajuuden jossakin määrin säilymään ja sillä tavalla säilytämme omat luonnonvaramme pitkälle omissa käsissä

ryöstö tehtiin taidoille voi myös konepäällystö kaukana ole miesten ehdotuksen kaksia kolme